yhteen hiileen puhaltaminen on nyt välttämätöntä niin välttämätöntä että valtion joukkoliikenteen rahoituksen ehtona on jatkossa joukkoliikenteen yhteisten maksu ja informaatiojärjestelmien kehittämistyöhön osallistuminen

eduskunnan myöntämä miljoonan euron lisäys suurten kaupunkiseutujen seutulippujärjestelmien laajentamiseen on selkeä signaali valtion tahdosta olla mukana kehittämässä toimivaa ja ainakin työmatkaliikenteessä henkilöautolle aidosti kilpailukykyistä joukkoliikennettä näillä kasvavilla seuduilla

maaseudulla kehitetään kutsujoukkoliikennettä

eri hallinnonalojen kuljetukset kuten koulukyydit sosiaali ja terveystoimen kuljetukset ja kelan henkilökuljetukset yhdistämällä on mahdollista saada järkeviä palvelukokonaisuuksia mutta myös tarvittuja kustannussäästöjä

arvoisa puhemies

valiokunta pitää tärkeänä että liikennepoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä selvitetään miten haja asutusalueen peruspalvelutasoinen asiointiliikenne voidaan järjestää nykyistä tehokkaammin ja korostaa että on löydettävä uusia asiakaslähtöisiä keinoja joilla liikenne voidaan järjestää eri toimijoiden yhteistyöllä nykyistä tarkoituksenmukaisemmin ja kustannustehokkaammin

meillä on parastaikaa liikenne ja viestintäministeriössä käynnissä työ väylämaksu uudistuksen parissa jossa pyritään hakemaan ratkaisuja joilla pystytään turvaamaan myös suomalaista kilpailukykyä merenkulun osalta

satamaselvitykset logistiikan kehittäminen mitat ja massat projekti miten pystytään entistä tehokkaammin hyödyntämään meidän olemassa olevaa kapasiteettia kaikki tämä työ on käynnissä

aiemmin on jo päätetty että liikenteen hinnoittelun periaatteita selvitetään jorma ollilan johtamassa kohti oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä nimisessä työryhmässä

uudet ratkaisut ja yhteistyö eri toimialojen kesken ottavat aikansa mutta tahtotila ja pyrkimys asiaintilan korjaamiseksi ovat erittäin vakaat ja varmat

ja väittäisin että tässä vaiheessa jos koskaan on haettava ratkaisuja ongelmiin ei niin että aletaan syytellä ja kaivella vanhoja vaan haetaan niitä ratkaisuja joita varten me olemme täällä päätöksiä tekemässä

arvoisa herra puhemies

selonteossa on linjattu että vero ja maksupolitiikalla sekä liikenteen hinnoittelulla ohjataan liikennettä kestävämpään ja yhteiskuntaa paremmin palvelevaan suuntaan

kysyisin hallitukselta aiotteko te valtio omistajan edusmiehinä huolehtia siitä että myös suomessa otettaisiin kotimaisuusaste huomioon tarjouspyyntöjä jätettäessä tarjouspyyntöjä tehtäessä

arvoisa herra puhemies

valiokunta edellyttää että hallitus käynnistää väylämaksujärjestelmän kokonaisuudistuksen jossa otetaan huomioon myös alusten ympäristöominaisuudet ja jäänmurtopalvelujen tosiasiallinen käyttö

selonteon mukaan valtio asettaa organisaatioilleen vuosittaiset päästörajat joilla ohjataan ajoneuvohankintoja ja kuljetusjärjestelyjä ekologisemmiksi

ihmisillä on nälkä

osana fossiilisten polttoaineiden käytön luopumista on perustettu työryhmä selvittämään tulevaisuuden käyttövoimia liikenteessä ja tämä koskettaa koko liikenteen sektoria

niistä haluan todeta vain sen että ennen lopullista kannanottoa verkon laajuudesta on välttämätöntä selvittää sekä kattavan verkon että ydinverkon toteuttamisesta ja verkon mahdollisesta laajentamisesta aiheutuvat kustannukset

ensin tulee arvioida liikennejärjestelmän kehittämisen aikajännettä ja painotuksia suhteessa komission ehdottaman ten t verkon asettamiin vaatimuksiin ennen kuin pohditaan itse verkon laajentamista

kehitys on ollut sellainen että väki on siirtynyt kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin niin että ei voi ehkä sanoa että tämä hallitus olisi ollut toisiansa kummempi

liikennevirasto on parhaillaan tekemässä ministeriölle kokonaisarviota liikenneverkon kehittämisen kustannuksista ehdotuksen edellyttämään tasoon

toki venäjä yh teyksien kannalta on syytä selvittää mahdollisuuksia northern axis liikennekäytävän sisällyttämisestä ydinverkkoon mikä tukisi edelleen pohjoisen ulottuvuuden liikenne ja logistiikkayhteistyötä ja muodostaisi yhteyden murmanskin radalle mutta tästäkin tulee siis tehdä selkeä kustannusarvio ja tullaan tekemäänkin ihan jo senkin vuoksi että suurin osa väylähankkeisiin tarvittavasta rahasta tulee meidän kansallisesta budjetistamme

selonteon hyväksymisen jälkeen valtio solmii niin sanotut mal eli maankäytön alueiden suunnittelun ja liikenteen aiesopimukset helsingin turun ja oulun kanssa

kehitys jatkuu sitä myötä missä on ihmisten työt missä on ihmisten elämismahdollisuudet mutta se kehitys on aidosti ollut pitkä ja tietysti valitettava

haluan vielä kerran kiittää koko eduskuntaa työstä ja yhteisestä ponnistelusta ja ennen kaikkea liikenteeseen suunnatusta lisärahasta ja siten koko suomen hyväksi tehdystä työstä

liikennejärjestelmän toimivuus on kilpailukyvyn taloudellisen kasvun kestävän kehityksen ja ihmisen arjen sujuvuuden tärkeä edellytys

liikennepolitiikan keinoin rajanylityksiä sujuvoittamalla autamme uusien matkailuelinkeinojen syntymistä

venäläiset matkailijat eivät hyödynnä pelkästään rajamaakuntia vaan myös pääkaupunkiseutua sekä koko itä ja pohjois suomea

arvoisa puhemies

suomi on saamassa tällä hetkellä euroopan komission määrittelemälle liikenteen ydinverkolle ten t verkolle tällä hetkellä botnian käytävän nelostien ja pääradan

arvoisa puhemies

yllätyksenä ei tule suinkaan se että suomi on eun jäsen ja sitä kautta vapaa kilpailu toimii mutta se tulee yllätyksenä että myös suomalaiset yritykset menevät ikään kuin viemään suomalaiset työntekijät sinne espanjaan

toki ten t yhteyksien osalta teemme työtä niin pitkään kuin suomalainen edunvalvonta siihen pystyy eli niin kauan kuin päätökset ovat euroopassa auki ja sen myötä myös muut yhteydet ovat edelleen esillä

sen ymmärtäisi jos espanjalainen yritys tarjoaisi suomeen samalla tavalla kuin suomalaiset yritykset tarjoavat muihin euroopan maihin

kiitos siitä

mutta milloin tulee muutos myös näiden etuuksien verotukseen joka toisi aidosti todellisen muutoksen näiden perheiden ruokalautaseen toisi sen makkaran sinne leivän päälle

sen takia täytyy tehdä töitä sen eteen että meidän järjestelmä muokataan sellaiseksi että kaikilla kansalaisilla on siihen mahdollisuus ja nimenomaan järkevällä tavalla liikenneturvallisuus muistaen

parhaillaan liikennevirasto selvittää tarvittavia pohjois ja itä suomen kaivosyhteyksiä ja tällä hetkellä on menossa historian suurin ratainvestointi pohjanmaan radalla ja uusia liikenneinvestointeja käynnistetään pohjoisessa

valitettavasti se yritys ei sitten kilpailussa pärjännyt joka aikaisemmin on tätä palvelua tuottanut ja tämä palvelu meni sitten suomalaiselle yritykselle joka työskentelee siellä espanjan maalla kylläkin suomalaisten työntekijöiden ja johdon voimalla

mutta kun käydään keskustelua siitä että syyllistämme täällä toisiamme kuka on tehnyt mitäkin niin lähtisin ennemminkin siitä että korjataan niitä virheitä ja vahinkoja mitä on tehty ja syyttelyn aika on ehkä joskus sitten kun niitä asioita on oikeasti tekemättä ja jätetty hoitamatta

siihen on tehty lisätalousarviosatsauksia joilla rajaliikennettä vahvistetaan ja viedään myös tiestöä siellä eteenpäin

monia asioita on edelleen hajallaan pohjoisen ulottuvuuden arktisen politiikan ja hallituksen itä ja pohjois suomen ohjelmien alla

meillä on hyvä yhteistyöprosessi sisäministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa siinä että viedään rajayhteyksiä eteenpäin järkevästi ja toimivasti niin että koko tulli rajavartiolaitos ja myös liikennesektori ovat siinä yhteisesti mukana

arvoisa puhemies

hallituksen on valmisteltava näkemys jäämeren yhteyksistä avautuvasta koillisväylästä arktisen alueen raaka aineiden kilpajuoksusta ja roolistamme näissä pohjoisen pallonpuoliskomme suurissa muutoksissa

lähetekeskustelussa olevassa lainsäädännössä ei tällä hetkellä puututa millään tavoin rautatieliikenteen kilpailun avaamiseen vaan pyritään osaltaan varmistamaan tasapuoliset ja syrjimättömät toimintaedellytykset kaikille toimijoille ottaen huomioon se että tavaraliikennelaki on jo useita vuosia sitten avannut kilpailun tavaraliikenteen puolella raideliikenteessä

kiitän sydämestäni ministerikollegoita kaikkia virkamiehiä sidosryhmiä ja kansalaisia aktiivisesta osallistumisesta selonteon valmisteluun

osa edustajista on tätä mahdollisuutta jo käyttänyt mutta valitettavan iso osa on jättänyt sen työmaan sitten tänne eduskuntaan

lakiehdotuksessa muutetaan voimassa olevaa niin sanottua kelpoisuuslakia olemassa olevan soveltamiskäytännön pohjalta ja yhtenäistetään lakia myös uuden rautatielain kanssa

lakiehdotukseen on otettu mukaan ne säännökset joilla velvoitettaisiin rautatiealan oppilaitokset antamaan alan koulutusta tasapuolisesti ja syrjimättömästi koulutettavien työnantajayrityksistä riippumatta

ei muuta kuin kiitoksia kaikille ja pistetään kone käyntiin

komission esitys ten t verkon kattavaksi osaksi ja ydinverkon osalta on meille tullut ja nyt on hallituksen osalta tuotettu e kirjelmä tänne eduskuntaan jotta yhteisesti voimme pohtia ja katsoa niitä ratkaisuja mitä suomen kannalta tulemme tekemään

ammattitaitoisen työvoiman tavaraliikennepuolella puhutaan lähinnä veturinkuljettajien saamisesta alalle

esitän hyväksyttäväksi valiokunnan mietintöön sisältyvän vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti

niiden operaattorien osalta jotka ovat tulossa tavaraliikenteen toimijoiksi on nyt ollut iso kynnyskysymys lähteä liikenteeseen ja toimimaan aktiivisesti alalla

on huomioitava että tämä on komission esitys joka perustuu heidän lukutietoihinsa ja heidän olemassa oleviin arvioihinsa suomen liikenteestä

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää miten verolainsäädännön muutoksilla voidaan edistää työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluuta

nyt on meidän aikamme antaa meidän oma vastine ja kaikki nämä alueet toimet ja kohteet mitä tarvitaan meidän liikenneverkolle tullaan nyt tarkastelemaan ja laskemaan myös taloudellisesti niiden vaikutukset koska suurin osa ten t verkkoon kohdentuvista toimistakin tulee suomen omasta rahapussista

ainakin tähän mennessä saatujen tietojen perusteella voidaan olettaa että niillä yrityksillä joilla on intressi lähteä palvelua tuottamaan on halu tuottaa sitä yhteysväleillä joissa vr ei ole tällä hetkellä toimiva operaattori ja senkin vuoksi on syytä tarkastella asioita niin että syrjimättömät ja tasapuoliset toimintaedellytykset toteutuvat

ja koska taloudellinen tilanne on mikä on niin me joudumme myös taloudellisen suunnan tässä katsomaan mitä se meille tarkoittaa ja mitä me tällä verkostolla sitten yhteisesti tavoittelemme

no en päässyt vieläkään kärryille miten miinuksella tehdään plussaa mutta ehkä tässä vielä opiskellaan

se koko työ on tällä hetkellä suomen kannalta vielä kannanmuodostuksen osalta työvaiheessa ja siihen yhteisesti voimme vaikuttaa kuten ilmeisesti edustaja mustajärvikin nyt omassa kysymyksessään teki

haluaisin huomauttaa että kun tässä käytiin läpi näitä eri lausuntoja niin liikenne ja viestintäministeriö on lausuntokierroksen jälkeen järjestänyt kuulemistilaisuuden jossa kaikki nämä asiat on käyty lävitse ja esitysluonnoksen jatkovalmistelussa on otettu mahdollisuuksien mukaan kaikki lausunnot ja kuulemistilaisuudessa esille tuodut näkemykset huomioon

valtionyhtiöillä on myös merkittävä työllistävä vaikutus ja olen huolestunut tässä näin pitkän aikaa kun olen katsonut tätä omistajapolitiikkaa miksi pääministeri suomella on niin kova hinku päästä eroon kaikista omista yhtiöistään näin huonoon aikaan ja mielellään vielä halvalla

mitä konkreettista hallitus tekee jotta alueen elinmahdollisuudet turvataan uusien työpaikkojen muodossa koska menetykset kajaanille ja kainuulle ovat todella merkittävät

mehän toimimme niin kuin entinen poika perinnön saadessaan että myydään metsät ja juodaan rahat ja sitten ei jää kuin kivijalka perillisille

miten hallitus varmistaa että upm kymmene hoitaa todella yhteiskuntavastuunsa tässä asiassa ettei käy niin että puheet jäävät pelkiksi lämpimiksi puheiksi ja suunnitelmat pelkiksi suunnitelmiksi

samoin esitysluonnoksen osalta jatkovalmistelussa on otettu huomioon tietosuojavaltuutetun tekemät tärkeät huomautukset kelpoisuusrekisteriin rekisteröidyistä henkilöistä

sitä vastoin niitä lausunnoissa esille tulleita asioita ja ehdotuksia jotka olisivat ristiriidassa tämänhetkisen sitovan eu lainsäädännön kanssa ei valitettavasti ole voitu ottaa jatkovalmistelussa huomioon

arvoisa herra puhemies

kuten olen julkisuudessa kantaa ottanut liikkuva poliisi on liikenneministeriölle erittäin tärkeä yhteistyökumppani eikä vähiten liikenneturvallisuuspuolella vaan myös harmaan talouden torjunnassa laittoman kabotaasin valvonnassa ajo ja lepoaika asetuksen valvonnassa ja niin edelleen

hallitus on ulkomaalaislain muutoksella avaamassa portteja laajamittaiselle työvoiman maahantuonnille eu maiden ulkopuolelta löysäämällä työlupakäytäntöjä

meillä on kuuden puolueen hallitus joka tekee yhteisesti ratkaisut sitten mahdollisimman tasapuolisesti ja kaikki asiakohdat huomioon ottaen

koska ministerit kyllönen ja kiuru ovat edistyksellisiä ja toimeliaita naisia niin me olemme jo rysäyttäneet tämän virkamiestyöryhmän töihin elikkä lokakuussa tätä vuotta tätä kuluvaa kuukautta on käynnistynyt työryhmätyö jossa lvm ja okm hyvässä yhteistyössä veivaavat uudenlaista toimintamallia

varmasti monenlaista vaikeutta haastetta eteemme tulee mutta olemme ajatelleet että vajaassa viidessä kuukaudessa saataisiin sellainen toimintamalli käsiin jota pystyttäisiin sitten lähtemään viemään eteenpäin myös lainsäädännöllisesti mutta tavoite on porukalla okmn kanssa tehdä hyvässä yhteistyössä esitykset jotka veisivät eteenpäin myös liikennekasvatuksen ja tämä kysymys on tällä erää liikenneturvallisuustyön jaloa sanomaa

pyrkiikö hallitus esityksillään laajamittaiseen kansalaisten ihmisoikeuksien polkemiseen luomalla maahamme halpatyömarkkinat mahdollistamalla työehtojen polkemisen ja edistämällä kasvavaa harmaata taloutta

jo nyt maassamme on iso joukko ikääntyviä omaishoitajia jotka huolehtivat psyykkisesti sairaista läheisistään vailla mitään tukitoimia

arvoisa herra puhemies

neuvotteleva virkamies pekka tiainen työ ja elinkeinoministeriöstä lausui eilisessä lehdessä että työttömyys kasautuu nuorille kun vastavalmistuneille ei ole työpaikkoja

millä tavalla ministeriö on ajatellut saattaa yhdenvertaiseen asemaan nämä omaishoitajat jotka hoitavat psyykkisesti sairasta läheistään vailla minkäänlaisia apu ja tukitoimia

nyt on poikkeuksellinen tilanne myös siinä suhteessa että lisäksi valtion tuottavuusohjelma tulppaa nuorten työmarkkinoille pääsyä

tiaisen mielestä oli virhe ettei työllistämiseen tehty lisäbudjettia jo ennen kesää

se aiheutti sen mikä tiedettiinkin että syksyn mittaan toimenpiteet laskevat koska raha ei riitä ja sitten taas loppuvuodelle laitettu ei auta koska se tulee niin myöhäisessä vaiheessa

hyvä edustaja alatalo liikenne ja viestintäministeriö ei ole todellakaan laatinut kyseistä julkisuudessa ollutta muistiota ja kun on viitattu siihen että olen ohjeistanut valmistelemaan hankkeita niin on nimenomaan kyse tämän hallituskauden kaksituhattakuusitoista

edustajakollega mustajärvi nosti erittäin tärkeän asian esille liittyen tähän kuuluisaan de minimis lainsäädäntöön josta sittemmin on tullut de munimus lainsäädäntö jonka ansiosta kolmannen sektorin työllistämistoimintaa on erittäin merkittävällä tavalla ajettu tässä maassa alas

sekä suomi että eurooppa elää työstä

miten hallitus aikoo turvata kuntiemme resurssit jotta kunnilla olisi mahdollisuudet asianmukaiseen kotouttamiseen ja jo maassa pysyvästi asuvilla ihmisillä olisi aidosti mahdollisuus työllistyä suomessa

aikooko suomen hallitus edistää komission suuntaan elvytyslinjaa uuden työn luomista koko eurooppaan

äärimmäinen huoli on siitä mitä tulee jatkossa meidän työllistämiselle tapahtumaan kun tällä hetkellä toimitusministeriön ministeri sinnemäki ei ollut halukas valmistelemaan lisätalousarviota liittyen työllistämiseen ja erityisesti nuorten työllistämiseen ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen

ensi keväänä olemme näitten rahoitusten ja myös hankekokonaisuuksien osalta paremmalla viisaudella liikenteessä ja tiedämme mitä isompia kokonaisuuksia sinne sitten yhteisesti laitetaan

olemme samaa mieltä siitä että liikkumisen hinta on maassamme korkea

senpä vuoksi kun esittelitte näitä eri kohtia kuljetustukea veroa työmatkavähennystä valitettavasti meillä tällä hetkellä liikkumisen hintaa ohjaavat muut elementit kuin liikenne ja viestintäministeriö